arvoisa puhemies

kuten tänään olemme jo monesti todenneet kehitysavun turvin voimme pyrkiä vahvistamaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia rakenteita kuten demokratiakehitystä joka edesauttaa kehitysmaiden yhteiskunnallista vakautta ja luo esimerkiksi työllistymismahdollisuuksia näissä maissa

tärkeää on myös vaikuttaa euroopan maiden vetovoimatekijöihin jotta esimerkiksi suomea ei nähtäisi enää niin houkuttelevana kohteena turvapaikanhakijoiden silmissä

mutta jos niistä rangaistuksista yksi on rangaistusvaatimus ja kaksi rikesakkoa silloin todennäköisesti kortti lähtee ja se on pois vähintään kuukauden ja maksimissaan kuusi kuukautta

sitten näistä ohituskaistoista voin sanoa sen verran että kuolonkolareja sattuu niissä aika paljon siinä vaiheessa juuri kun on se ohituskaista loppumassa ja kaista päättyy

sen takia niissä valvotaan aika paljon ja siellä on ylinopeuksia sanotaan satasen alueella semmoista sataaviittäkymppiä ajavat hyvinkin usein kun yrittävät päästä vielä siitä viimeisestä autosta ohi

näistä nopeusrajoituksista voin sanoa sen verran että monet toivovat että nopeusrajoitukset muuttuisivat keliolosuhteiden mukaan

tämän jälkeen yrittäjä saa ajattaa suomessa autolla kolme kuljetusta ennen kuin auton kuljettajineen on poistuttava maasta tai ainakin käytävä rajojemme ulkopuolella

pidän sitä kokonaisuutta ajatellen hyvänä

kabotaasiliikenteen lisääntyessä on odotettavissa että suomen tiet täyttyvät ulkomaalaisista ajoneuvoyhdistelmistä varsinkin itäisessä suomessa

määritelmää muuttamalla harmaa talous kumipyörällä lisääntyy entisestään ja sen torjuminen lienee hallitusohjelmaan kirjattu

on tietenkin selvää että harmaan talouden määrä liikenteessä on riippuvainen myös raskaan liikenteen valvonnan määrästä

vaikka olenkin hallituspuolueen jäsen niin pidän tätä muutosehdotusta erittäin vakavana uhkana perinteiselle suomalaiselle kuljetusyrittäjälle enkä pysty tätä hyväksymään

kabotaasiliikenteen valvontaan tulisi saada enemmän resursseja ja ulkomaille rekisteröidyn kuljetusyrityksen tulisi maksaa veroja suomeen mikäli se kuljettaa suomalaisen huolintaliikkeen tavaraa suomessa

myös ulkomaalaiset vuokratyöyritykset tulisi saada verolle suomessa

tällä tavoin saataisiin kilpailua tasattua ja suomalaiset kuljetusliikkeet pärjäisivät ulkomaalaisia vastaan vähän tasapuolisemmin

arvoisa rouva puhemies

metsähallituksen yleistehtävänä olisi edelleen valtion maa ja vesialueiden haltijana hoitaa käyttää ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa ja vesiomaisuutta kestävästi

metsähallituksen hallinnassa oleva valtion maa ja vesiomaisuus pysytettäisiin edelleen valtion suorassa omistuksessa

tähän mielestäni tärkeimpään seikkaan ei uusi lakiesitys tuo muutoksia vaikka tätä on monessa puheenvuorossa tänäänkin pelätty

tätä tietoa ovat muutamat luonnonsuojelujärjestötkin valheellisesti levittäneet eikä voi olla niin että valtion rahoittamana levitetään valheellista tietoa

metsähallituksen toimintaa koskevat yhteiskunnalliset velvoitteet pysyisivät ennallaan

arvoisa rouva puhemies

esityksen tavoitteena on liittää vankiterveydenhuolto kiinteämmäksi osaksi muuta terveydenhuoltoa sekä terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan piiriin

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asevelvollisuuslakia jonka tavoitteena on lisätä kykyä vastata nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin

metsähallitus tarjoaa kannattavan liiketoiminnan ja laajenevien yhteiskunnallisten tehtävien puitteissa työmahdollisuuksia erityisesti itä ja pohjois suomen sellaisilla alueilla joilla muuten on vähän työpaikkoja

tämän tavoitteen saavuttamiseksi esityksessä ehdotetaan poistettavaksi kertausharjoitukseen määräämiselle säädetty kolmen kuukauden määräaika niiden harjoitusten osalta jotka järjestetään sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen vuoksi

vankeuden täytäntöönpano ei saa lain mukaan kuitenkaan aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta

kertausharjoitusvuorokausien enimmäisajat eivät ehdotuksen mukaan koskisi näitä harjoituksia mutta samalla ehdotetaan että kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät muiden harjoitusten osalta kaksinkertaistettaisiin

suomi on samanarvoinen maa edellä mainittujen maiden kanssa joten jo tämänkin vuoksi meidän on kuuluttava samaan ryhmään

olemme myös sivistysvaltio jonka tehtävänä on kunnioittaa jokaista eläintä

tällä vankiterveydenhuollon järjestämisvastuun siirrolla toteutetaan samalla edellä todettua normaalisuusperiaatetta kuten edellinen edustaja kertoi

metsähallituksen hallinnassa olevat luonnonsuojelualueet erityisesti kansallispuistot ovat tärkeitä kansalaisten virkistykselle ja matkailuelinkeinolle

tällä hetkellä eläimeen sekaantumisen kriminalisoinnin keskeinen ongelma on ollut siinä kuten jo edustaja merikin aloituspuheessaan kertoi että eläimen kärsimyksen tuskan ja kivun määritteleminen on ollut vaikeaa ja niiden toteen näyttäminen poliisitutkinnassa sekä käräjillä monesti vielä vaikeampaa

kansallispuistot ovat tärkeitä ulkoilualueita myös niille ihmisille jotka eivät muuten asu metsähallituksen maiden läheisyydessä

rikosseuraamusviraston resurssit ovat tällä hetkellä niin minimaaliset että vankeuslain mukaista kuntouttavaa työtä ja erilaisia kuntoutuksia on erittäin haasteellista toteuttaa

valtion säästöt näkyvät esimerkiksi vankiloiden päihdeohjelmissa siten että muun muassa hoito ohjelmia on lopetettu vankiloissa kokonaan viimeksi kiskon yhteisöhoito keravan vankilassa

metsähallitus tarjoaakin alueillaan edellä mainittujen harrastusmahdollisuuksien lisäksi luontopolkuja ja taukopaikkoja sekä luontomatkailuyrityksille toimintamahdollisuuksia

rikosoikeudellista vastuuta ei siis synny ellei esitutkinnassa pystytä osoittamaan että eläin on todella kokenut kärsimystä kipua tai tuskaa

suomen sijainti sotilasliitto naton ulkorajalla ja venäjän naapurina on otettava aina huomioon laadittaessa johtopäätöksiä puolustusvoimien mitoituksesta ja kehittämisestä

myös vankilapappien resurssit ovat uhattuina

sukupuoliyhteydessä tai siihen verrattavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä eläimen kanssa olevan teko on yksinkertaisesti tuomittava suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa

maantieteelliselle sijainnillehan emme voi mitään

suuri osa rikoksentekijöistä on päihdeongelmaisia ja siksi päihdekuntoutuksella on keskeinen merkitys sekä vankilassaoloaikana että vapautusvaiheessa

olen edellisessä työssäni saanut hälytystehtäviä navettoihin missä niin sanottu kravattisonni on ollut täydessä toiminnassa jakkaralla hiehon tai lampaan takana

puolustusvoimien uudistuksen myötä varuskuntaverkko harveni ja maakunnista ilman varuskuntaa ovat tällä hetkellä erittäin isänmaalliset maakunnat pohjois karjala sekä etelä pohjanmaa

pitäisi muistaa että vankeinhoitolaitokset ovat suurimpia päihdekuntoutuslaitoksia ja vankilaan päädyttäessä päihdekuntoutus on vangille mahdollisuus jopa uuteen elämään koska vankilaympäristö on lähtökohtaisesti päihteetön

tähän ehdotettavaan lakiin sisältyy kaksi saamelaisten oikeuksiin sisältyvää säännöstä

päihdekuntoutusohjelmissa voi syntyä vankien ja ohjaajien välistä luottamusta lisääviä käytäntöjä jotka edistävät vankien henkilökohtaista tukemista ja vapautumisen valmistelua

teosta kuitenkin kärsii eniten juuri tuo hieho tai lammas jonka hyvinvointia kunnioitusta ja itseisarvoa on loukattu

edellä mainittu selvitysryhmä painotti että vain yleisen asevelvollisuuden avulla suomessa saavutetaan riittävä laatu ja määrä sijoituskelpoista reserviä sodanajan tehtäviin

meidän sivistyneiden ihmisten on kunnioitettava myös eläinten oikeuksia

päihdeohjelmat voivat parhaimmillaan toimia siltana vankilan ja kunnallisten toimijoiden välillä ja keinona rakentaa jatkumoita esimerkiksi valvotun koevapauden ajaksi

onko tällainen zoofiilikin hyväntekijä

arvoisa puhemies

viime vuosien paikalliset ja alueelliset poliittiset kriisit joihin on liittynyt asevoiman käyttöä ovat tapahtuneet yllättävästi ja nopeaan vain muutamien päivien tilannekehityksen jälkeen

vankia koskevat päätökset tehdään joka tapauksessa lähtökohtaisesti vankeuslain ja tutkintavankeuslain nojalla vaikka vanki olisikin terveydenhuollon yksikössä

tämän lakimuutoksen esitykset on tarkoitettu käyttöön otettaviksi ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa ja nimenomaan toiminnan välittömään käynnistämiseen

ainoastaan terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa vankiin sovelletaan edellä mainittuja yleiseen terveydenhoitoon liittyviä lakeja muun muassa potilaslakia

kiitän siitä jo pohjois karjalan everstiä

sijoittamisesta rikosseuraamuslaitoksen sairaalayksikköön ja sieltä poistamisesta päättää rikosseuraamuslaitoksen sairaalayksikön toiminnasta vastaava ylilääkäri

pidän hallituksen esitystä erittäin tarpeellisena

arvoisa rouva puhemies

turvallisuustilanne on heikentynyt niin itämeren alueella kuin myös koko euroopassa

hallituksen selonteossa todetaan aiempaa suoremmin ja selkeämmin että eun jäsenenä suomi ei voisi olla ulkopuolinen mikäli sen lähialueella tai muuallakin euroopassa turvallisuus olisi uhattuna